minä rupesin sitten kun tämä asia rupesi tulemaan selväksi että nämä siirtyvät kuukaudella eteenpäin tuolla kahvilassa pokkana sanomaan että minäpä se taidankin saada kalevaan sivun kokoisen ilmaisen mainoksen seuraavissa eduskuntavaaleissa

ihmettelen kuinka hyväksytään että noista turvattomista venäläisistä voimaloista voidaan tänne tuoda ydinsähköä mutta täällä ei sitä voi turvallisissa omissa laitoksissa tehdä

toivakka kertoi

tulee muistaa että suomi toimii tälläkin hetkellä jo aktiivisesti niin naton ykn kuin eunkin alaisissa operaatioissa ja ennen kaikkea on ollut hienoa viime aikoina nähdä että ulkoministeri stubb on aktivoitunut myöskin pohjoismaisen yhteistyön merkeissä runsaasti

kantola puhui kovasti suhteellisuudesta mutta tässä tapauksessa kyllä pienituloiset ovat ne jotka tässä hommassa saavat sekä suhteellisesti että konkreettisesti eniten

se on selvää koska pienituloisemmilla ihmisillä suurempi osa tuloista menee ruokaan ja asumiseen

tässä on myöskin terveydellisiä elementtejä kun myöskin pienituloisemmat voivat silloin ostaa terveellisempää ruokaa

no totta kai mtkhan on suunnilleen yhtä kuin keskustapuolue ja koskapa eun maataloustuetkaan eivät enää oikein perustu tuotantoon niin sepä siitä

selonteossa tarkastellaan suomen turvallisuuteen vaikuttavia yleisiä tekijöitä kuten maailmantaloutta teknologian kehittymistä kriisejä aseteknologiaa terrorismia tarttuvien tautien uhkaa sekä yhteiskunnallisen kehityksen ja oikeusvaltiokehityksen merkitystä